me olemme suomessa valmiita etenemään nyt on teidän vuoronne

ensinnäkin siinä että perheenjäsentä tai suvun jäsentä pahoinpidellään tai tapetaan tai vainotaan nähdäkseni ei ole mitään kunniallista vaan kyse on häpeällisestä teosta ja sen takia itse puhun häpeäväkivallasta

muutama huomio aiempiin puheenvuoroihin

toiseksi kunniaväkivalta käsitteenä on usein yksi tapa patologisoida sellaista väkivaltaa jota jotkut muut yhteiskunnassa harjoittavat

aiemminhan ylen toiminta rahoitettiin käyttä jien maksuilla ja nyt kun siirrytään kaikkien tai suurimman osan suomalaisista maksamiin veroihin on entistäkin tärkeämpää että nämä julkisesti verovaroin rahoitetut aineistot myös annetaan julkisesti kaikkien saataville

me emme puhu kunniaväkivallasta silloin kun suomalaisessa perheessä mies hakkaa vaimoa

siitä ei käytetä kunniaväkivallan käsitettä vaikka se on ihan yhtä irvokas rikos kuin jossain maahanmuuttajaperheessä tapahtuva ja ihan yhtä lailla siinä taustalla saattavat olla todella vinoutuneet käsitykset miehen tai perheen kunniasta

arvoisa puhemies

kun niistä verovaroilla maksetaan niin on kohtuullista ja oikein että me ylen toimintaa rahoittavat ihmiset myös saamme niitä vapaasti käyttää

ja jos emme ole valmiita sanomaan qatarille että teidän ei tarvitse välittää ilmastokriisistä miten voisimme uskottavasti sanoa että meidän suomalaisten ei tarvitse vähentää päästöjä koska me olemme niin pieni maa

tästähän on eduskunnassa keskusteltu moneen otteeseen monessa yhteydessä

ymmärrän että me haluamme lähettää laeilla viestejä mutta kai olennaisinta on se miten lait vaikuttavat

edustaja autto kysyi eikö kannata säätää laki joka vähentää globaaleja päästöjä

vähän epäilen että sillä että rikoslakiin kirjataan erillinen rikosnimike ei vielä kauhean montaa tyttöjen sukupuolielinten silpomista ehkäistä ja siitä tulenkin edustaja karhun huomioon kasvatuksen ja tiedotuksen roolista

onkin selvä että aineistojen tekijöille pitää taata työstään korvaus ja myös muut tekijänoikeudet on turvattava

toivon että te otatte vakavasti sen huolen joka on monilla kansanedustajilla ja monilla suomalaisilla sen suhteen että rosatom ei ole mikään tavallinen venäläinen yhtiö joka tässä fennovoima hankkeessa on mukana

erittäin mielelläni säädän sellaisen lain mutta kun minä istun täällä suomen eduskunnassa joka säätää suomen lakeja niin meidän mahdollisuudet säätää maailman päästöjä vähentäviä lakeja voivat olla vähän rajalliset

itse ajattelen niin että vastedes lähtökohtana kai pitää olla että kun yle joko omana tuotantonaan tuottaa tai ostaa ulkopuolisilta tuottajilta aineistoja niin siinä tuotanto tai ostovaiheessa sovitaan tekijänoikeuksista niin että se aineisto on laitettavissa vapaasti kaikkien saataville

itse olen tuntenut varovaista kiinnostusta sitä kohtaan että suomeen tuleville maahanmuuttajille järjestetään tietty koulutuspaketti jossa käydään muun muassa tämänkaltaisia yhteiskunnan peruspelisääntöjä läpi

se toki ei ole aivan yksinkertainen tehtävä niin kuin kaikki ammattiyhdistystoiminnassa mukana olleet varmaankin tietävät mutta uskon että se on se suunta johon ylen pitää edetä

arvoisa puhemies

edustaja soini puhui kuin fidel castro

arvoisa puhemies

se ero tähän uuteen hallitukseen kuitenkin on se että tämä hallitus tekee merkittäviä satsauksia huomattavan vaikeina taloudellisina aikoina ja juuri tällaisina aikoina punnitaan arvovalintoja

tiedättekö soini miten se tehdään

se tehdään näin

no onko näin tapahtunut

kun huomattavan vaikeassa valtiontalouden tilanteessa tehdään valinta satsata perusturvaan niin se osoittaa todella tämän hallituksen sitoutumista köyhimpien aseman parantamiseen

ennen muinoin japanissa kaikkein arvostetuinta oli kääntää terää vatsassa vielä ympäri ja vetää takaisin toiseen suuntaan mutta useammat päättivät tehdä vain yhdensuuntaisen vedon

arvoisa puhemies

ei ole löydettävissä näyttöä siitä että euroopassa harjoitetun ilmastopolitiikan takia olisi siirtynyt tuotantoa merkittävässä määrin muihin maihin

tavallisen ihmisen kannalta on kai koko lailla sama jääkö käteen enemmän rahaa perusturvan parannuksena vai verovähennyksen korotuksena ja sen takia olen hieman kummeksunut että tässä keskustelussa puhutaan lähes yksinomaan perusturvan muutoksista mutta jätetään huomiotta ne parannukset joita samaan aikaan ollaan tekemässä verotuksen puolella

pulliainen voi kertoa että eri eläinlajeilla tunnetaan hyvin erilaisia tapoja kasvattaa jälkeläisiä ja siellä myös tämä vanhempien kai voi puhua eläinvanhemmista eläinvanhempien rooli vaihtelee aika paljon

no tällä en tarkoita sitä etteikö hiilivuoto voisi olla tulevaisuudessa merkittävä uhka

on merkille pantavaa että tässä hänen arvionsa poikkeaa olennaisesti käytännössä kaikkien lasten oikeuksia ajavien järjestöjen ja lukuisten asiantuntijoiden näkemyksistä

se voi olla

ja sen takia kaikessa ilmastopolitiikassa pitää pitää huolta siitä että me pystymme samalla turvaamaan eurooppalaisen ja meillä suomessa suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja siihen on monia hyviä keinoja

kunnallisverotuksen perusvähennyksen ja työtulovähennyksen korotukset auttavat meillä kaikkein pienituloisimpien asemaa ja kun samalla muistetaan että tulojakauman toisessa päässä tehdään aika merkittäviä kiristyksiä suurituloisten verotukseen niin kokonaisuus on tuloerojen kaventamisen ja köyhyyden vähentämisen kannalta erittäin merkittävä

edustaja niikon kanssa lasten oikeuksista ovat eri mieltä muun muassa mannerheimin lastensuojeluliitto suomen unicef pelastakaa lapset väestöliitto lapsiasiavaltuutettu ja lastensuojelun keskusliitto

ehkä lopuksi voisin vielä palata tähän edustaja korhosen puheenvuoroon jossa hän ehkä tavoitteli ympäristövaliokunnan puheenjohtajana antavansa tukea ilmastolaille askeleena oikeaan suuntaan

ohjelmaan kuuluu minimipalkkojen leikkaaminen viidenneksellä nuorten palkkojen leikkaaminen peräti kolmanneksella eläkkeitä leikataan lääkekustannuksia leikataan investointeja leikataan

itse vaan katson että jos myös samaa sukupuolta olevilla pareilla olisi mahdollisuus avioliittoon niin se pikemminkin vahvistaisi kuin heikentäisi tätä avioliittoinstituutiota

vaikka en halua ollenkaan väheksyä edustaja niikon asiantuntemusta ja kykyä arvioida lakien vaikutuksia lasten kannalta luotan itse kyllä näiden järjestöjen arvioon tässä suhteessa enemmän

onhan se aika vahva merkki siitä että avioliittoa pidetään arvossa jos niinkin moni siihen haluaa niinkin moni sellainen jolta tämä mahdollisuus on tähän asti evätty

kun totesitte että ilmastolaki on tyhjää parempi voisin ehkä todeta että se voisi olla vieläkin parempi jos teidän joukkueestanne olisi ollut apua neuvoteltaessa ja väännettäessä tästä hallituksen esityksestä loppumetreille asti

talouskriisin maksattaminen köyhillä ja pienituloisilla on aina eettisesti ongelmallista myös silloin kun vaihtoehdot ovat vähissä niin kuin kreikan tapauksessa tietysti on mutta pienituloisiin kohdistuvat säästöt ovat ongelmallisia myös kreikan tulevaisuudennäkymien kannalta

se minkä hän jätti mainitsematta on se että adoptiotilanteessa adoptiolapsi on samassa asemassa riippumatta siitä adoptoidaanko hänet samaa sukupuolta olevan parin vai eri sukupuolta olevan parin perheeseen

kannattaa kuitenkin muistaa että todellakin nykylainsäädännön mukaan yksin elävä nainen tai yksin elävä mies voi adoptoida lapsen

minua ainakin ihmetyttää minkä takia yksin elävä nainen tai mies olisi automaattisesti parempi vanhempi kuin jos hänellä olisi puoliso toinen vanhempi kasvattamassa tätä adoptiolasta

eduskunnan enemmistön ja suuren valiokunnan hyväksymä vastalausehan lähtee siitä että nyt jatkovalmistelussa hallituksen tehtävä on valmistella kaikki tarvittavat muutokset muihin lakeihin kuin avioliittolakiin ja siinä yhteydessä voidaan myös vaikutuksia lapsiin vielä tarkemmin arvioida

korkean osaamisen tietotaloudesta kreikasta ei juurikaan löydy merkkejä ja vähän epäilen tämän tiedonannonkin perusteella että kreikan uuden kasvun eväät ovat aika vähissä ja sen miettimiseen meidänkin kannattaa ehkä jossain vaiheessa käyttää hieman enemmän aikaa jos ja kun haluamme että kreikka tosiaan tästä nykyisestä kriisistään selviää

tässä prosessissa käydään läpi näiden vanhempien kyvykkyys kantaa huolta lapsesta oli kyse sitten kahdesta miehestä kahdesta naisesta tai miehestä ja naisesta

toki lakivaliokunta perusteellisessa kuulemisessa sai lukuisia asiantuntijalausuntoja juurikin lasten oikeuksien näkökulmasta niin kuin edellä kuvasin

nämä asiantuntijalausunnot käytännössä yksimielisesti tukivat sitä tulkintaa että tasa arvoinen avioliittolaki on lasten oikeuksien kannalta hyvä ratkaisu

arvoisa puhemies

euromaiden sekä kyky että halu osallistua kreikan talouden pelastamiseen alkaa olla loppumaisillaan

kuitenkin jos suomeen rakennetaan kaavaillulla tavalla kaksi uutta ydinvoimalaa niin kuten olemme hyvin kuulleet tämä johtaa siihen että ainakin toisesta näistä ydinvoimaloista merkittävä osa sähköstä päätyy vientiin toisin sanoen meidän ydinsähköämme käytetään jossain muualla

imfn sitoumukset ovat jo nykyisellään huomattavan suuria

tiedonannossa ei oteta kantaa siihen eikä se tähän tiedonantoon suoraan varmaan kuulukaan mitä sitten tehdään jos tulevaisuudessa vastaan osuu talouskriisi jonka kohteena on merkittävästi suurempi kansantalous

ei tarvitse muuta kuin ostaa lippu ruotsin laivaan ja mennä meidän läntiseen naapuriimme tai johonkin näistä muista lukuisista maista jotka tasa arvoisen avioliittolain ovat säätäneet

nyt kaavaillut ja rakennellut järjestelmät evm imfn operaatiot eivät välttämättä tulevaisuudessa riitä tällaisissa tapauksissa ja jossain vaiheessa meidän kannattaa palata myös tähän kysymykseen

näin on

nyt fennovoiman hakemuksessa esitetään ainoastaan että jätteet sijoitetaan eurajoelle ja posiva on yksiselitteisesti torjunut että tämä ei onnistu

edustaja soini keskustelussa kysyi miksi jotkin maat eivät osallistu pelastusoperaatioon ja siihen kai lyhyt vastaus on sellainen ilmiö jota kutsutaan yhteismaiden ongelmaksi

se on toki varmasti monessa suhteessa kiinnostava kysymys mutta mehän tässä salissa olemme maallisia lainsäätäjiä ja päätämme maallisesta lainsäädännöstä

kaikki maat hyötyvät siitä jos kreikan kriisin ratkaisussa onnistutaan

meidän tehtävämme ei ole ottaa kantaa siihen miten uskonnolliset yhdyskunnat toimivat paitsi toki niiltä osin kuin kansanedustajat ovat myös eri uskonnollisten yhdyskuntien jäseniä jolloin heillä toki tähän tilaisuus tarjoutuu

siis pelastusoperaation hyödyt jos se onnistuu jakaantuvat kaikille mutta sen operaation riskit kertyvät ainoastaan siihen operaatioon osallistuville maille ja tällöin tietysti maiden itsekkäässä intressissä on toivoa että kaikki muut mielellään osallistuvat operaation rahoittamiseen mutta kunhan nyt itse ei tarvitse sitä tehdä

edustaja niikko tuntui olevan yllättynyt siitä että ruotsissa on virinnyt keskustelu han ja hon persoonapronominien korvaamisesta tai niitten täydentämisestä sukupuolineutraalilla hen pronominilla

se on aika erikoinen murhe kun ottaa huomioon että suomen kielessä on ollut sukupuolineutraali hän pronomini ilmeisesti aina tai ainakin aika monta tuhatta vuotta enkä ole huomannut että se suomessa olisi johtanut suuriin ongelmiin

arvoisa puhemies

itse ajattelen että on suoraselkäistä suomelta olla ratkaisemassa tätä kriisiä osallistua operaatioon eikä vältellä vastuuta ja yrittää tietysti saada mukaan mahdollisimman laajat joukot sekä euroalueelta että imfn kautta että muutenkin mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman moni

useinhan puhutaan sukupuolisensitiivisestä tai sukupuoliherkästä kasvatuksesta ja siinähän ajatuksena ei ole suinkaan kiistää eri sukupuolten olemassaoloa tai häivyttää niitä vaan päinvastoin antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus kasvaa yksilöllisesti oman sukupuolensa rajoittamatta

arvoisa puhemies

islanti ei lähtenyt pelastamaan pankkeja maa asetti rajoituksia pääomien viennille leikkausten sijaan jopa parannettiin kaikkein heikoimpien asemaa yhteiskunnassa ja tämä aika laajalti silloin kun islanti nämä päätökset teki tuomittiin kansainvälisesti mutta moni on tullut myöhemmin toisiin aatoksiin

sukupuoliherkkä kasvatus kannustaa ja tukee kaikkia lapsia ja nuoria kasvamaan yksilöllisinä eikä sitä toki sukupuoli saa rajoittaa jos lapsi tai nuori haluaa tehdä omat yksilölliset valintansa

itse asiassa jopa kansainvälinen valuuttarahasto imf on arvioinut uudelleen islannin valitsemaa tietä ja esimerkiksi imfn johtaja nemat shafik poimii tästä islannin tapauksesta kolme opetusta vastaavia tilanteita varten

hyvää ilman muuta esityksessä on se että siinä nojataan niihin euroopan unionissa yhteisesti hyväksyttyihin kestävyyskriteereihin joissa edellytetään että kaikkien biopolttoaineiden joita luetaan tämän tavoitteen hyväksi täytyy johtaa vähintään tietyn suuruisiin päästövähennyksiin ja muutenkin kestävyys pitää ottaa huomioon niitten tuotannossa

jokaisella on oikeus olla oma itsensä ja sukupuoli on monelle merkittävä voimavara merkittävä identiteetin osatekijä eikä tasa arvoinen avioliittolaki tätä mitenkään häivytä tai vähennä

hyvää on myös se että niin ikään tästä samaisesta uusiutuvan energiankäytön edistämiseen laaditusta direktiivistä on omaksuttu kansalliseen lainsäädäntöön kaksoislaskennan periaate eli erityisen hyvät biopolttoaineet jätteistä ja selluloosasta valmistetut lasketaan kaksinkertaisesti tämän prosenttitavoitteen saavuttamiseen

oli ilahduttava kuulla miten vahva tuki hallitusryhmien ryhmäpuheenvuoroissa tuli ekologiselle verouudistukselle joka samaan aikaan auttaa meitä leikkaamaan ympäristön tuhoamista ja tukee työllistämistä

toiseksi monipuolisesta keinovalikoimasta siis sellaisesta keinovalikoimasta joka sisältää muitakin kuin oikeaoppisia työkaluja on todennäköisesti tällaisissa vaikeasti ennakoitavissa talouskriisitilanteissa apua

kolmantena islanti näytti esimerkkiä siinä että se säilytti ja jopa vahvisti hyvinvointivaltiota vaikka se samaan aikaan taisteli talouskriisin keskellä

arvoisa puhemies

jos kansainvälinen valuuttarahasto imf vetää tästä islannin kriisistä tällaiset johtopäätökset niin kyllä sitä kannattaa miettiä aika tarkkaan onko siitä jotain opittavaa myös kreikan tapauksessa

pulmana kuitenkin on se että siinä miten kestävyyskriteerejä meillä suomessa on tähän asti totuttu tulkitsemaan ei ole otettu huomioon kaikkia merkittäviä päästöihin vaikuttavia tekijöitä

näinhän toimitaan jo kansalaisaloitteiden allekirjoitusten suhteen

kuka tahansa voi allekirjoittaa kansalaisaloitteen verkossa pankkitunnistautumisella ja vastaava sopisi mainiosti myös puoluerekisterin kannatusilmoitusten keräämiseen

tässä ed

kallio edellä viittasi palmuöljyn ympärillä käytyyn keskusteluun

meillä on tähän päivään mennessä karttunut erittäin mittava tutkimusnäyttö joka viittaa siihen että osalla biopolttoaineista saattaa olla hyvinkin huomattavia epäsuoria vaikutuksia päästöihin